edustaja vikman nosti tämän valtiontalouden tarkastusviraston raportin jossa todettiin että nuorisotakuu ei ensimmäisen vuoden aikana ole saavuttanut sille asetettuja tavoitteita ja yhdeksi pääsyyksi nostettiin yleinen taloustilanne ja toiseksi opetuksen työvoiman nuorisotyön ja sosiaalityön yhteistyön koordinaatio

toinen kysymys

minkälaisia kokemuksia minkälaista viestiä siitä on tullut ja onko tulossa muita kannusteloukun purkamiseen tarkoitettuja työkaluja vielä

ministeri rehn kertoi sen minkä itse kerroin aivan äsken aivan saman asian

tämä on yhteinen esitys

hallituksen neuvotteluissa tähän on päädytty ja sen takana seistään

tämä on yksi esitys jota tässä yhdessä ollaan tänne tuotu ja yhdessä tuetaan

arvoisa rouva puhemies

turvapaikanhakijoiden määrän kasvu aiheuttaa haasteita maahanmuuttovirastolle ensi asteen päätöksentekijänä ja myös viraston päätöksistä tehtyjä valituksia ratkaisevalle helsingin hallinto oikeudelle myös asioita ylimpänä muutoksenhakuasteena käsittelevälle korkeimmalle hallinto oikeudelle

esityksessä ehdotetaan korkeimmasta hallinto oikeudesta annettuun lakiin lisättäväksi uusi säännös päätösvaltaisesta kokoonpanosta turvapaikkaa ja kansainvälistä suojelua koskevassa valituslupa asiassa

tämän vuoksi juuri valituslupakokoonpanoon kuuluvien jäsenten määrällä on merkitystä turvapaikka asioiden käsittelyaikaan korkeimmassa hallinto oikeudessa

esityksen mukaan korkein hallinto oikeus olisi päätösvaltainen myös kokoonpanossa johon kuuluu kaksi jäsentä jollei ratkaistavana olevan kysymyksen laatu edellytä kolmijäsenisen kokoonpanon käyttämistä

kaksijäsenisessä kokoonpanossa käsitelty asia olisi siirrettävä laajemman kokoonpanon ratkaistavaksi jos jäsenet eivät ole ratkaisusta yksimielisiä

esityksellä lisätään korkeimman hallinto oikeuden toiminnan tehokkuutta näissä asioissa mikä välillisesti vähentää valtiontaloudelle aiheutuvia kustannuksia ja lisää turvapaikkaa ja kansainvälistä suojelua hakevien oikeusturvaa nopeuttamalla asioiden käsittelyä

samalla tuetaan korkeimman hallinto oikeuden mahdollisuuksia antaa jatkossakin riittävän joutuisaa oikeusturvaa muissakin sen käsiteltäväksi tulevissa asioissa ja asiaryhmissä

esityksellä ei vaaranneta oikeusturvaa turvapaikkaa ja kansainvälistä suojelua koskevissa asioissa siitäkään syystä että korkeimmalla hallinto oikeudella olisi jatkossakin mahdollisuus käsitellä valituslupahakemus kahta jäsentä laajemmassa kokoonpanossa

vr transpoint toimii terminaalioperaattorina ja hoitaa myös rekkakuljetuksia tuottaen täysin samoja palveluita kuin yksityiset yritykset

meillä kouvolassa tämä hinnoittelu oli nimittäin yhdenmukaistettu keväällä ja mitään ilmoittamatta vr alkoi periä kesällä korotettua hintaa

arvoisa herra puhemies

on pidettävä perin kummallisena sitä että eurokriisi jatkuu ja varsinkin sitä että suomea ollaan jatkuvasti viemässä kuin mätää kukkoa tai kuoriämpäriä

monimutkaisen rahan kierrättämisen tarkoituksena lienee sen tosiasian peittäminen että homma on lähtenyt jo aikoja sitten lapasesta eikä kukaan pysty enää kontrolloimaan tätä veronmaksajien rahoilla tapahtuvaa rahansiirtoa

kriisimaiden tukeminen ei auta yhtään jolleivät kriisimaat itse pysty muuttamaan omia talouksiaan sellaiseksi että niiden kilpailukyky ja tuotanto pystyvät kääntämään tilanteen positiiviseen suuntaan

teollisen tuotannon tilan ymmärtäminen tästä näkökulmasta auttaa selkeästi tajuamaan ettei eteläisen euroopan mailla ole selviytymiskeinoja jatkossakaan pysyä euroalueen tahdissa ja vaatimuksissa

tästä jalostusarvosta arvoisa hallitus on meidänkin syytä olla todella huolestuneita myös suomen osalta jotta me emme ajaudu samojen ongelmien eteen

arvoisa puhemies

mitä tälle ollaan tekemässä

jos ja kun vuorotteluvapaalla haetaan nimenomaan työssä jaksamista ja tätä kautta työurien pidentämistä niin ihmettelen siinä mielessä logiikkaa puuttua siihen vaikeuttamalla sen kriteerejä

meiltä perussuomalaisilta sitä voidaan myös kysyä ja vastauskin tulee kuin apteekin hyllyltä

kannatan edustaja soinin tekemää ehdotusta että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

ministeri ihalainen eikö vapaan ehtojen kiristämisessä voi olla se riski että se nostaa työnantajien kynnystä palkata henkilö varsinkin jollei tämä ole heti tai hyvin pienellä kertauksella valmis tehtävään

ensimmäisessä lausumassaan eduskunta edellytti että hallitus ryhtyy kiireellisesti valmistelemaan esityksen perinnönjaon peräyttämistä ja palautusvastuuta koskevaksi täydentäväksi sääntelyksi niin sanottujen vanhojen au lasten perintöoikeuden turvaamiseksi

nyt pöydällä olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan perinnönjaon oikaisua ja omaisuuden palautusvastuuta koskevaa sääntelyä joka kattaa kaikki perinnönjaon peräyttämistilanteet eikä kohdistu vain uuden isyyslain myötä perintöoikeuden saaneisiin

oikeusministeriön asettamassa työryhmässä arvioitiin myös perintö ja testamenttisaannon vanhentumista eikä sen muuttamista katsottu tarpeelliseksi

nyt käsiteltävänä oleva hallituksen esitys koostuu omaisuuden palautusvelvollisuuden sisältöä ja oikaisujaossa noudatettavaa menettelyä koskevista säännöksistä

ehdotetuilla laeilla pannaan täytäntöön direktiivi kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidan ratkaisusta ja mahdollistetaan kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta annetun asetuksen soveltaminen käytännössä

ehdotukset eivät aiheuta käytännössä suuria muutoksia

suomessa on jo kattava vaihtoehtoisten kuluttajariitoja käsittelevien riidanratkaisuelinten verkosto eikä meillä ole tarpeen perustaa uusia elimiä

kuluttajariitojen käsittelyä julkisella puolella pyritään tehostamaan säännöksellä jonka mukaan kuluttajariitalautakunta voi jättää asian käsittelemättä jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan

asiat selviävät vapaamuotoisessa kuluttajaneuvonnassa huomattavasti nopeammin kuin lautakunnassa jossa on noudatettava lakiin kirjattuja menettelytapoja

uusi säännös ei kuitenkaan estä asian saattamista lautakunnan käsiteltäväksi

jos asia ei selviä kuluttajaneuvonnassa tai se on luonteeltaan sellainen että ei ole tarkoituksenmukaista ohjata sitä kuluttajaneuvontaan lautakunnan tulee käsitellä asia

ehdotetussa uudessa laissa määritellään ne direktiivin mukaiset vaatimukset jotka yksityisen riidanratkaisuelimen ja siellä sovellettavan riidanratkaisumenettelyn tulee täyttää että se voitaisiin ilmoittaa komission pitämään luetteloon

ehdotetuilla säännöksillä varmistetaan muun muassa se että elin on puolueeton ja riippumaton vaikka se olisikin elinkeinonharjoittajia edustavan järjestön ylläpitämä

koska suomessa jo toimii kattava tuomioistuimen ulkopuolinen kuluttajariitojen ratkaisujärjestelmä ehdotetut lait eivät merkittävästi vaikuta kuluttajien asemaan valtion sisäisissä kuluttajariidoissa

koska kaikissa jäsenmaissa pitää jatkossa olla kattavasti vaihtoehtoisia riidanratkaisuelimiä kuluttaja joka ostaa hyödykkeitä toisesta eu maasta voi saattaa elinkeinonharjoittajan kanssa syntyneet erimielisyydet tämän kotivaltion toimivaltaisen riidanratkaisuelimen ratkaistavaksi

asetus taas mahdollistaa sen että kuluttaja voi saada verkkokauppaan liittyvän asiansa toisen jäsenvaltion riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi omalla kielellään komission ylläpitämän odr foorumin kautta

keskustelu päättyi

varsin yleinen asenne näihin esityksiin aukeaa hyvin seuraavasta suomen yrittäjien nettisivulta olevasta lausunnosta liittyen nimenomaan tähän lakiesitykseen

otan esimerkin suoraan blogini kommentista miten voi käydä

virallisesti he siis asuvat mainitussa kolmiossa

ehdotankin tämä kirjoittaja sanoo tehkää viranomaiset ratsia mainitun kaltaisiin asuntoihin sen puolen vuoden jälkeen ja katselkaa ympärillenne näkyykö siellä ketään

edellä kerrottu on siis puhtaasti teoriaa ja näin ei siis tule hallituksen mukaan käymään mutta perussuomalaiset ottavat esitetyn mahdollisuuden tosissaan

kysyisin tästä kun kaikki puhuvat aina siitä että tuulivoima on hyvä asia ja sitten kun sitä tuulivoimaa halutaan johonkin sinne löytyy vastustaja

kysyisin ministeriltä

mitä vielä olisi tehtävissä tuulivoiman menestykselle suomessa niin että ala tarjoaisi myös työpaikkoja

arvoisa herra puhemies

ei tässä ole kyse mistään pelottelusta ulkomaalaisilla

tässä on vain syvä huoli siitä miten suomalaisten rahat riittävät nykyisten omien työttömien työttömyysturvaan ja kyllä me tiedämme että tämä juna on mennyt jo

tämä on vain näin että tämä tulee direktiivin kautta mutta eihän se tietysti tarkoita sitä että meidän pitäisi sitä hyväksyä

emme millään voi tätä hyväksyä ja on ihan totta edustaja kuusisto mainitsi tämän että työelämä ja tasa arvovaliokunnassa puututtiin siihen että tätä asiaa pitää seurata

se oli positiivinen asia siinä että nyt sitä on syytä seurata ja katsoa mitkä ne vaikutukset ovat ja koska me pelkäämme että ne vaikutukset ovat suomalaisille negatiiviset niin sen takia me olemme tästä asiasta eri mieltä

eli kun fortumin sähköliiketoiminta myydään merkittävältä osin ulkomaiseen omistukseen se on oma haasteensa toinen haaste ovat nämä myrskyt jotka aiheuttavat merkittävää tuhoa sähkönjakelulle

kotimaisista raaka aineista pystytään tuottamaan kustannustehokkaasti aluesähköä jonka osuus maaseutukaupungeissa ja taajamissa voitaisiin saada nostettua hyvin merkittäväksi

arvoisa herra puhemies

puun markkinaosuus yli kaksikerroksisissa kerrostaloissa on tällä hetkellä prosentin luokkaa

arvoisa herra puhemies

selvitysryhmän raportti on pohjana keskustelulle ja nyt ollaan sitten kiertämässä kuntia ja ainakin julkisesti on kerrottu että kuntia kuunnellen

se onkin aivan välttämätöntä

eräs merkittävimmistä perusteluista on peruspalvelujen turvaaminen

käsittääkseni ei ole edes olemassa mitään yhtä ainoaa oikeaa mallia tuottaa palveluja eikä se mikä yhdessä paikassa toimii välttämättä toimi toisessa paikassa

kuntien liitoksia voidaan eräässä mielessä verrata euroopan unioniin

jos siitä nyt jotain pitäisi ottaa opiksi se olkoon se seikka että erilaisten valtioiden erityispiirteet olisi pitänyt ottaa paremmin huomioon

meillä kouvolan seudulla on jo kokemusta liitoksesta tai itse asiassa aivan uuden kaupungin perustamisesta ja siitä mitä siitä on seurannut kun kuusi erilaisen päätöksentekokulttuurin kuntaa lyödään yhteen

uusia liitoksia meille pohjoisen kymenlaakson asukkaille oltaisiin tarjoamassa selvityksen mukaan enää yhden liitoksen verran eli kouvolan ja iitin yhdistämistä

olen hieman häkeltynyt keskustan tekemän välikysymyksen suhteen en siksi etteikö kysymys olisi aiheellinen vaan siksi että keskustan hallitusvastuun paras hankkeen aikana on jo tapahtunut todella paljon kuntaliitoksia tai uusien kaupunkien perustamisia kuten muun muassa kouvolan alueella

olemme muuttotappioseutua pitkälti paperiteollisuuden rakennemuutoksen aiheuttamista syistä johtuen mutta näiden tehtyjen päätösten lisävaikutusta muuttotappioon voi vain arvailla